mutta toivoisi joskus kuulevan näiltä professoreilta korkeasti oikeusoppineilta ja muilta lainvalvontaviranomaisiltakin huolenpitoa myös rikoksen uhrin oikeusturvasta

uhri saa hommata itse juristit maksaa ne ja esiintyä varmasti siellä omilla kasvoillaan törkeänkin rikoksen uhriksi joutunut jolle oikeudenkäynti on varmasti traumaattinen kokemus

tietystikään se että ostaa puukon ei ole näyttö siitä että on suunnitteilla ja valmisteilla murha mutta jos nyt seisoo vihamiehensä porraskäytävässä kirves kainalossa valmiina niin voisi olla syytä epäillä että rikoksen valmistelu on kyseessä tai jos nailonsukat päässä ajelee pankin edessä katkaistut haulikot sylissä niin ehkä tuokin voisi täyttää rikoksen valmistelun tunnusmerkistöt

arvoisa herra puhemies

suomi on ollut edelläkävijä ja etulinjassa tupakkapolitiikassa ja on tärkeätä että jatkamme uudistuksia tällä saralla ja pyrimme jatkossakin pysymään maailman kärkijoukossa

haluankin tässä antaa lyhyen listan sosiaali ja terveysministeriölle mitä uudistuksia pitäisi ryhtyä seuraavaksi ainakin valmistelemaan

kun yhtiökokous taloyhtiössä on päättänyt tätä hakea kunnan on se määrättävä jos savu voi kulkeutua toiselle parvekkeelle tai asuntoon

tämä kunnan rooli tässä on aivan turha

odotan esitystä että taloyhtiö päättää siitä tupakoidaanko sen parvekkeilla vai ei

toiseksi edistyneimmissä maissa on otettu käyttöön brändittömiä savukeaskeja ja tätä odotan myös suomessa

kun tiedämme että juuri nuoret aloittavat tupakoinnin niin uskon että brändeillä on houkuttavuudessa oma merkityksensä ja kun siirryttäisiin täysin merkittömiin eli brändittömiin askeihin niin päästäisiin eteenpäin

kolmanneksi odotan että uusia tupakkavapaita vyöhykkeitä säädettäisiin meidän tupakoimattomien iloksi

kaiken kaikkiaan totean että yleensä kun on otettu edistysaskeleita vaikkapa kielletty tupakointi työpaikoilla tai ravintoloissa tai muualla niin aina näitä on arvosteltu ja kauhisteltu seurauksia ja jälkeenpäin on melkein yksituumaisesti todettu että nämä ovat olleet järkeviä uudistuksia

keskustelu päättyi

taistelut kun käsitettä toisi centerissä aidsiksi kahdeskymmenesensimmäinen asia kuin hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätin asian käsittely päättyi

asian käsittely päättyi

asian käsittely päättyi

lakiehdotuksen

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

jos hyväksyminen toisi sepellausumaehdotukselle asell punnersi toisen yhteisön täysuksen kahdeskymmeneskuudes aisin vain hyväksi että hän eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen

asian käsittely päättyi

pahoittelen sitä

nämä kaksi suomen vasemmistolaisinta puoluetta tarttuivat opposition järeimpään aseeseen eli välikysymykseen ja tekivät tästä tahattomasta ministeri stubbin virheestä välikysymyksen jolla pyrkivät stubbin erottamiseen hallituksesta

tästä tässä välikysymyksessä on kyse vaikka sitä onkin sitten kuorrutettu muilla asioilla kun huomattiin että tällä kertaa kirves taitaa osua stubbin pään sijaan omaan jalkaan

välikysymyksen tekijät näköjään ajattelevat että tästä sinänsä harmillisesta tapauksesta pystyisi oikein rajusti puristamalla tiristämään vielä muutaman tosin halvan mutta ah niin rakkaan poliittisen irtopisteen

vasemmistoliitto saattaa olla eri juttu onhan paavo arhinmäki maamme johtava rabulisti ja saattaa olla että vasemmistoliiton kannattajien mielestä tällainen maassa makaavan porvarin jatkuva potkiminen ja hakkaaminen edustaa eräänlaista joukkojen tunnelmaa kohottavaa kansalaisaktivismia

tähän liittyen voi sanoa että kaiken maailman ministeri stubbin julkiset lynkkaajat taputtavat varmasti pieniä karvaisia käsiään

ovatko myös vihreiden kannattajat sitä mieltä että tällainen yhden ihmisen jahtaaminen on hyvää ja sivistynyttä politiikkaa

kun he tietävät olevansa virheettömiä he heittivät tässä stubbin tapauksessa ensimmäisen kiven ja haluavat heittää myös viimeisen kiven

luulisi että eräät viime vuosien kohut vihreiden ministereiden ympärillä olisivat saaneet vihreät luopumaan ylemmyydentunnostaan ylimielisyydestään ja erehtymättömyyden illuusiostaan mutta mihinkäs seepra raidoistaan

seuraava lausunto olisi kuitenkin kannattanut palauttaa mieleen siinä vaiheessa kun oikein porukalla päätitte käydä ministeri stubbin kimppuun

esimerkiksi tämä lausunto osoittaa että pienen ohikiitävän hetken myös vihreä poliitikko voi kuvitella olevansa ihan tavallinen kuolevainen inhimillisine puutteineen ja virheineen

tämä outo tunne menee kuitenkin varmasti nopeasti ohi viimeistään siinä tilanteessa kun on kova kiire etsimään virheitä muista poliitikoista

no minustakin tämä olisi liikaa vaadittu mutta eikö teitä yhtään hävetä tai edes nolota se että jahtaatte ministeri stubbia virheellisen tiedon antamisesta juuri sellaisessa asiassa jossa itse annatte eduskunnalle virheellistä tietoa

herra puhemies

tämä asia on ollut loppuun käsitelty jo aikoja sitten ja tämä nyt nähtävä arvoton poliittinen näytelmä on ollut alun perin tarpeeton

mutta ette te pääse sitä karkuun mistä tämä välikysymys tehtiin

minulla on tässä noin kymmenen lehtiotsikkoa siitä alkaen kun ilmoititte välikysymyksestä

ja kun lukee teidän välikysymystekstiänne te syytätte ministeri stubbia tietoisesta vääristelystä

asioista voi olla eri mieltä mutta vääristely halveksuttavaa

poliittisen vastuun välttelyn raukkamaisuuden huippu laittaa vm virkamiesten piikkiin oma vääristely

ja niin edelleen

ensin tuolla somessa kivitetään aivan sikana ja vihreässä langassa syytetään stubbia valehtelusta otsikkotasolla ja sitten kun huomataan että lähti vähän niin kuin kirves omaan jalkaan niin täällä sitten sovinnollisesti sanotaan että no emme me stubbista halua puhua me haluamme puhua tästä lainvalmistelun avoimuudesta

kun täällä aikaisemmin kerroin mitä edustaja niinistö tuolla twitterissä kirjoittelee niin nyt kerron mitä hän kirjoittelee facebookissa

vihreät ja vasemmistoliitto tekivät tämän välikysymyksen koska he halusivat kivittää ministeri stubbia hänen tahattomasta lausunnostaan

jos tulkintani on väärä niin koko suomalainen media tulkitsi teidän tiedotustilaisuutenne ja antamanne lausunnot väärin koko suomalainen media koska kaikki tulkitsivat että välikysymys tehtiin ministeri stubbin virheellisestä lausunnosta jota te välikysymystekstissä pidätte tahallisena

minä en ole viemässä keskustelua muihin asioihin vaan nimenomaan nämä välikysyjät jotka itse haluavat päästä karkuun tekemäänsä poliittista virhettä

ja mitä tulee edustaja ville niinistö näihin sivistysporvareihin niin toivon että heillä on mahdollisuus tutustua näihin teidän tviitteihinne että millainen sivistyspuolue se vihreät oikein on

olen ollut mukana monissa tiedotusoperaatioissa mutta en tiedä olenko koskaan onnistunut näin huonosti kuin te edustaja arhinmäki ja te edustaja niinistö onnistuitte siinä viestissä että tässä ei ole kyse stubbista ei ole kyse stubbin lausunnosta vaan paljon paljon laajemmasta asiasta

iltalehti

ei ole tarkoitus puuttua joka puheenvuoroon mutta kun edustaja alanko kahiluoto sanoi että hän ei ole missään nimessä halunnut antaa kuvaa että tässä kohdistettiin yhteen henkilöön niin pakko ottaa muutama sitaatti myös hänen sanomisistaan

vihreiden ryhmänjohtaja outi alanko kahiluoto sanoi että opposition mitta on täysi koska hallitus on antanut puutteellista valheellista tietoa pitkin syksyä

edustaja alanko kahiluoto kyllä minä ainakin luen näitä teidän kannanottojanne niin että te olette erittäin kovalla tavalla käyneet ministeri stubbin kimppuun